täällä puhuttiin siitä että jossain tilanteessa energiatodistukset nostavat asunnon hintaa mutta minä olen kyllä sitä mieltä että kaikkein tärkeintä on se että energian kulutusta saadaan alaspäin

se on se mikä mahdollistaa sen että asumisen hintaa voidaan tulevaisuudessa myöskin laskea koska energian hinta tuskin tulee laskemaan

jos ajatellaan sosiaaliselta kannalta tätä energiatehokkuutta niin itse asiassa se on tällä hetkellä niitä ainoita hyviä keinoja todellakin laskea asumisen hintaa

on niitä jotka voittavat asumiskustannuksissa ja on sitten tämä globaali voitto siitä että saamme pienennettyä tätä hiilijalanjälkeämme ja tällä tavalla torjuttua ilmastonmuutosta

hallitusohjelman mukaisesti valtiontalouden tilaa parannetaan ja velkaantumista hillitään tulevien vuosien aikana

menoleikkaukset tarkoittavat muun muassa valtion toimintoihin rakenteellisia muutoksia eli toimipaikkojen ja sitä myöten työpaikkojen leikkauksia

millä tavalla hallituksessa varmistetaan se että nämä sopeutustoimet eivät kohdistu liian voimakkaina jollekin alueelle tai jollekin paikkakunnalle

tuloerojen kaventaminen on todellakin ensimmäistä kertaa ollut hallituksen tavoitteena sitten paasion ensimmäisen hallituksen ja tässä valtiovarojen mietinnössä todetaan muun muassa

valiokunta pitää lisäksi merkittävänä sitä että nyt sovituissa kuten viime syksynäkin toteutetuissa veroratkaisuissa painottuu myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kehysratkaisuissa on muutoinkin otettu huomioon muun muassa

tavoite tuloerojen kaventamisesta

tällä hetkellä sitä haetaan hyvin pienistä puroista kuten sillä tavalla että nämä veroratkaisut ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia munuaisensiirron cunardin talvia on korotettu

muun muassa silloin kun alvia on korotettu näitten indeksien jotka tulevat kaikkein pienituloisimmille voimaan astumista on aikaistettu

ja vatt omissa tutkimuksissaan kehysriihen jälkeen totesi että näin on myös tapahtunut

arvoisa puhemies

oikein hyvä asia ja erinomaisen hyvä asia että kun tätä luonnonvarakeskusta on perustettu on ymmärretty että esimerkiksi juuri biotalouden ja metsätalouden osalta se rakentuu alueelle jolla muutoinkin on jo näitä samoja vahvuuksia

olisin ministerille halunnut tässä kertoa vielä sen että paikkakunta jolla nämä vahvuudet on on joensuu

minulla on kyllä ollut se käsitys kaikki nämä vuodet kun olen ollut euroopan kanssa tekemisissä että suomi aivan erityisesti vastustaa sitä että mitään metsäpolitiikkaa euroopan unionissa olisi tai ainakaan tukipolitiikkaa

se on tehnyt vahvaa työtä sen eteen että suomalainen osaaminen metsien käsittelyssä inventoinnissa ja myöskin suojelussa on saatu koko maailman laajuiseen käyttöön

mutta nyt kun on tehty metsästrategia metsäteollisuus on suhtautunut myönteisesti siihen että metsäteollisuuden kannalta hyvä sääntely otetaan mukaan eurooppalaiseen politiikkaan

pyysin puheenvuoron sen takia kun täällä sanottiin että työllisyys ja sosiaalipolitiikan näkökulmasta ollaan harmonisoimassa euroopan unionin lainsäädäntöä

kysymys on avoimesta koordinaatiosta työllisyyspolitiikan sosiaalipolitiikan ja talouspolitiikan yhteensovittamisesta

kysymys on siitä että teemme sellaista talouspolitiikkaa joka ottaa yhtä aikaa huomioon sen että sosiaaliset näkökohdat tulevat huomioonotetuiksi ja työllisyyttä parannetaan

minusta se on erittäin tärkeätä nimenomaan siitä lähtökohdasta että taloudellisen kasvun pitää tukea nimenomaan työpaikkoja ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

täällä puhuttiin arvona kansallisesta edusta ja sen puolustamisesta

nyt kun pariisin ilmastokokouksessa toivottavasti ja todennäköisesti saamme sellaisen sopimuksen aikaan joka tulee merkitsemään sitä että ilmastomyönteiset investoinnit maailmalla nelinkertaistuvat suomen pitää pystyä olemaan mukana tässä kehityksessä tarjoamaan energiatehokkaita investointeja uusiutuvaa energiaa

tätä emme voi tehdä jos me ajamme koulutuksen ja tutkimuksen alas

se on ainut tapa pärjätä kansainvälisessä kilpailussa ja saada niitä kauan kaivattuja ja tarpeellisia työpaikkoja suomeen

täällä kyselytunnilla jo keskusteltiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja siihen liittyvästä istanbulin sopimuksesta joka on euroopan neuvoston sopimus

nyt monesti saattaa tuntua siltä että sitä vartenko me nyt tästä puhumme että on sopimus ratifioitavana mutta kyllä meillä on todella tärkeä asia hoidettavana suomessa eli se että meillä on niin paljon naisiin kohdistuvaa perheväkivaltaa

tälle asialle pitää tehdä jotakin

onhan se aikamoista suomalaisessa yhteiskunnassa että me emme kykene ratifioimaan euroopan neuvoston sopimusta sen takia että meillä asiat tältä osin eivät yksinkertaisesti ole kunnossa

sen takia aina todellisuuden suuri

päättää annan todella suuren arvon kunta ja terveysjaoston ja myöskin sosiaalivaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan työlle siinä että tämä asia saatiin nostettua nyt esille ja toivon todella että seuraavissa kehyksissä asia ratkaistaan

tuossa edellä oli lyhyt keskustelu kasvinterveydestä ja puhuttiin siitä että suomella on tässä monia etuja puolellaan

itse ajattelisin sitä että meidän täytyisi myös parantaa meidän ruoanvientiponnisteluja

miten ministeri näkee sen että tällaisen yhteistyön kautta voitaisiin löytää joitakin tuoteryhmiä joilla luodaan kun otetaan siihen mukaan ne hyvät mielikuvat mitkä esimerkiksi liittyvät puhtaaseen maahan jossa se ruoka tuotetaan myöskin niihin ilmasto olosuhteisiin mitkä meillä on ajatellen vaikka yötöntä yötä ja valon määrää mitä jotkut kasvit saavat teini tallasin etten tavallaan politiikka

tällaisen väen nipun brändin tällainen brändi että me myymme muutakin kuin pelkkää suuhunpantavaa me myymme laatua me myymme erityistuotteita

itse näkisin että tämäntyyppinen yhteistyö tuottajien kanssa ja siihen liitettynä myöskin jalostus ja markkinointiorganisaatio voisivat ainakin joillakin alueilla lisätä paitsi tuotannon volyymia ja työpaikkoja myöskin ihan tällaista alueiden tunnettuutta ajatellaanpa vaikka maailmalta erilaisia paikkoja jotka myyvät alueena jo sellaisenaan elintarvikkeita

arvoisa puhemies

valtiovarain mietinnössä on hyvin kiinnitetty huomiota tähän organisaatiomuutokseen mitä edellyttää tämä luonnonvarakeskuksen perustaminen ja siinä on todellakin tärkeätä se että metsäntutkimus ei huku sinne organisaation sisälle

mutta aivan erityistä kiitosta haluan antaa siitä että vihdoinkin huomioitiin se että suomessa on yksi tärkeä kansainvälinen instituutti eli euroopan metsäinstituutti

haluan myös kysyä tästä euyhdysvallat vapaakauppasopimuksesta

jos jotain muutoksia kansanterveysnäkökulmasta lainsäädäntöön tulee ratkaistaanhan ne normaalilla lainsäädäntökäytännöllä euroopan unionin tasolla eikä jotenkin köntässä sitten tässä mahdollisessa sopimuksessa

ulkoasiainvaliokunta on tehnyt tiiviin mietinnön mutta siinä ovat ne olennaiset asiat jotka tässä yhteydessä pitää tuoda esille erityisesti se että euroopan neuvosto on hyväksynyt niin sanotun istanbulin sopimuksen joka liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan

hallitus on ilmoittanut että ratifiointi tapahtuisi vielä tämän vuoden aikana

näin todella toivon koska on erittäin iso merkitys sillä että näitä maita jotka myös ratifioivat tämän asiakirjan tulee mahdollisimman nopeasti useita jo tähtäämme

ulkoasiainvaliokunta kiinnittää aivan oikein huomiota myös siihen että tällä hetkellä on aivan uusia uhkia että perusoikeuksia ei euroopan neuvoston maissa mutta ei myöskään euroopan unionin maissa kaikin osin toteuteta

erityisiä ongelmia on sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien osalta ja tämä juontaa juurensa myös tämänhetkiseen eurooppalaiseen talouskriisiin

monet maat ovat säästäneet sellaisesta kohteesta joka aivan selkeästi tuo eriarvoisuutta ihmisten välille ja uhkaa todella tai on jo uhannut ja heikentänyt sosiaalisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia

on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen miten demokratia ja oikeusvaltioperiaate sekä euroopan neuvoston maissa että euroopan unionin jäsenmaissa toteutuvat ja tässä euroopan unionin ja euroopan neuvoston kanssa on tehtävä yhteistyötä

euroopan neuvosto on erittäin hyvin kehittänyt tätä monitorointityötä ja siinä yhteistyötä kyllä myöskin euroopan unionin jäsenmaitten kanssa on hyvät ehdot

keskustelu on

täällä on puhuttu kestävästä liiketoiminnasta ja minä myöskin olen sitä mieltä että tätä pitää kehittää suomessa erityisesti sitä miten voimme luonnon kestävällä käytöllä lisätä esimerkiksi elintarvikkeiden vientiä turismia

mutta kaikki tämä edellyttää sitä että todella panostamme siihen että meillä luonnon monimuotoisuus kaikessa rikkaudessaan säilyy tulevaisuudessakin

siksi tarvitsemme myös suojeluohjelmia niin vesiensuojeluohjelmia soidensuojeluohjelmia kuin harjujensuojeluohjelmia ja näin poispäin

meidän on kyettävä säilyttämään meille tyypillinen luonnonympäristö ja se on se mitä esimerkiksi matkailun kautta halutaan tulla tänne katsomaan ja kokemaan ilman muuta

mutta sitten haluaisin vielä kerran painottaa sitä että meillä on aika isot rahat käytössä maatalouden ympäristötuissa ja kun on tutkittu miten ne vaikuttavat niin niitten vaikuttavuutta voidaan huomattavasti lisätä kun ne käytetään oikeisiin paikkoihin

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousvaliokunta toteaa mietinnössään että nykymuotoinen metsähallitus valtion maa ja metsäalueiden hoitajana on saavuttanut erittäin hyvin sille asetetut tavoitteet metsäteollisuuden puuhuollon turvaajana biotalouden raaka aineiden tuottajana valtion tulonlähteenä luonnonsuojelijana ja luonnonsuojelualueiden hoitajana kansalaisten virkistysmahdollisuuksien kehittäjänä työmahdollisuuksien tarjoajana ja muun maankäytön yhteensovittajana

näihin tuloksiin vaikuttaa täytyy sanoa valitettavasti talouden hiipuminen eli kasvun oloissa tuskin näitä tavoitteita olisi saavutettu

tähän antaa erinomaiset mahdollisuudet kuten sanoitte tänään nyt hyväksytty eun maaseudun kehittämisohjelma suomen osalta

tavoitteen saavuttamiseksi on suomessa kehitetty uutta teknologiaa muun muassa metsä ja muun bioenergian käyttöönottamisessa

täällä on monia ideoita esitetty millaista jatkojalostusta esimerkiksi luonnontuotteille voidaan maaseudulla tehdä mutta metsät ovat luonnollisesti se meidän tärkein voimavaramme

herää jälleen kerran kysymys siitä miksi tätä uutta lakia on nyt sitten tehty kun todetaan että nykyjärjestelmä toimii erinomaisen hyvin

energiatehokkuustavoitteen saavuttaminen sähkönkulutuksen osalta on pitkälti hiipuneen talouskasvun seurausta

senpä takia onkin tärkeätä että maaseudulla luodaan työpaikkoja nimenomaan metsätalouden puitteissa jatkojalostukseen ja sellaisiin tuotteisiin joille meillä on vientikysyntää

nyt olisikin todella tarpeen se mitä sosialidemokraatit ovat esittäneet tuossa vastalauseessaan että tämä laki valmistellaan uudestaan ja vain niiltä osin ja niiden lakien yhteydessä missä niitä muutoksia tarvitaan ja jätetään hyvin toimivat osat sellaisiksi kuin ne nyt ovat

selonteon tarkoituksena on ollut arvioida suomen osalta mahdollisuutta saavuttaa nykytoimilla eun tasoiset tavoitteet ja valmistautua eun pitkän aikavälin energia ja ilmastotavoitteisiin

tämä vaatii todella isoja muutoksia ja uudistuksia paitsi energiantuotantoon ja kulutukseen myös tuotantoon ja kulutukseen ylipäätään

tässä energiatehokkaiden ja luonnonvaroja säästävien ratkaisujen merkitys on aivan keskeinen ja tämän muutoksen on oltava maailmanlaajuinen mutta edelläkävijöitä myös tarvitaan

tämä kehitys toteutuakseen edellyttää että kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa saadaan aikaan tuloksia ja sitoutetaan tätä kautta kaikki teollisuusmaat ja kehittyvät maat myös kehitysmaat mukaan sitoviin ja velvoittaviin oikeudenmukaisiin toimiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi myös keskipitkällä

ja jos viistosti pitkällä aikavälillä jotta tämä pitkän aikavälin tavoitteen saavuttaminen olisi edes jollain lailla realistinen

eu on ollut ja mielestäni sen pitää edelleen olla edelläkävijä ja omalla esimerkillään näyttää suuntaa siihen minkälaisilla toimilla ilmastonmuutos saadaan hallintaan

eussa jo päätetyt toimet eivät ole kaikilta osin toimineet toivotulla tavalla

niinpä tarvittavat ohjausvälineet kuten päästökauppa pitää saada toimimaan

nyt tämä väline yskii pahasti koska päästöoikeuden hinta on jo liian alhainen ja tähän ongelmaan ollaan eun tasolla hakemassa ratkaisua

pääministeri puhui viisaita sanoja kasvusta ja erityisesti siitä miten koulutus ja innovaatiot voivat edesauttaa kasvua

on välttämätöntä että investointeja ajatellen meillä on vakaat olosuhteet ja investoijat tietävät mitä päätöksiä pitkällä aikajänteellä tehdään

nyt haluan erityisesti opetusministeriä kiittää siitä että näitä ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen leikkauksia kohtuullistettiin

on hyvä pitää tulevaisuudessakin mielessä että silloin kun lopullisesti näistä päätetään pitää myöskin koulutuksen sisällön laadun ja sen miten opiskelijat sitten suorittavat tämän koulutuksen eli tämän läpäisyn olla kunnossa

tämän vuoksi olisi hyvä että meillä olisi sekä uusiutuvien energioitten tavoite sen lisäksi että on tietysti hiilidioksidin vähentämistavoite ja myöskin energiatehokkuustavoite

tällä hetkellähän energiatehokkuustavoite ei ole sitova ja ehkäpä juuri sen vuoksi siinä olemmekin menestyneet kaikkein heikoimmin

se on tänään tullut esille erityisesti siinä että täällä puhutaan liittovaltiosta ja kukaan ei määrittele mitä tällä liittovaltiolla tarkoitetaan

ja siihen pitää kiinnittää huomiota että nimenomaan koulutus on tehokasta ja se on myöskin tasapuolisesti eri puolilla suomea

on olemassa tärkeitä elementtejä kun me puolustamme euroa joissa tarvitaan tiukempaa yhteistä päätöksentekoa mutta se ei tarkoita välttämättä jos emme halua sitä että päätöksenteko viedään brysseliin

olisi erittäin tärkeätä että näistä peruskysymyksistä olisimme ensin samaa mieltä ja sen jälkeen vasta lätkisimme näitä leimoja

arvoisa puhemies

aivan aluksi esitän että tässä hallituksen esityksessä olevat lakiehdotukset hylätään

mehän äänestimme tästä asiakohdasta eli maankäyttö ja rakennuslain muuttamisesta viime perjantaina

tähän lakiehdotukseen oli valiokunnan mietinnössä kaksi vastalausetta joiden mukaan tapaukset joissa on kyseessä uusi rakennus ranta alueelle jolla ei ole voimassa olevaa rantakaavaa tai sitten sellainen kaava jolla on merkittävää suojeluvaikutusta olisivat jääneet edelleen elyssä ratkaistavaksi eli näitä poikkeamia ei olisi siirretty kunnille

tähän on monia perusteluita ja tärkein perustelu on se että ne valitukset jotka ely on tehnyt ovat menestyneet eli niiden mukaisesti on ratkaistu sitten asiat

sen sijaan kuntien valitukset ja kuntien myönteiset päätökset eivät ole menestyneet

eli tässä nähdään se että on paljon sellaisia ongelmia joita edelleen olisi hyvä katsoa kuntia suuremman kokonaisuuden kautta ja silloin nämä elyt olisivat tässä hyvät

mutta ongelma on tietysti se että kun tämä tuleva maakuntauudistus on vireillä niin me emme tiedä mitä näille elyille tapahtuu

hallituksen uusien esityksien mukaan niiden pitäisi olla konsultoivia viranomaisia mutta tästä ei ole mitään esitystä

mehän olemme tällä hetkellä juuri siinä tilanteessa että kaikissa näissä maissa joista tulee näitä maahanpyrkijöitä jotka haluavat turvapaikkaa on joka tapauksessa erittäin vaikeat olosuhteet siellä ei ole järjestäytynyttä yhteiskuntaa olemassa

sen vuoksi olisikin äärimmäisen tärkeätä että meillä olisi euroopan unionin alueella järjestelmä jolla muuttoliikettä saataisiin laillisille ja turvallisille reiteille

millä tavalla nyt ollaan rakentamassa yhteistä euroopan unionin turvapaikkapolitiikkaa koska siihenhän jäsenmaat eivät ole halunneet tähän saakka mennä

tässähän on kysymys hallituksen esityksestä joka tarkoittaa sitä että maakuntakaavoja ei enää saatettaisi ympäristöministeriön vahvistettavaksi

myöskin sosialidemokraatit ovat sitä mieltä että tästä vahvistusmenettelystä voidaan luopua mutta meillä on tähän vastalause sen vuoksi että emme saaneet kaikkia niitä asioita jotka meidän mielestämme tässä tilanteessa olisi pitänyt ottaa huomioon tähän valiokunnan mietintöön

ensinnäkin on syytä kysyä miten tämä valtakunnallinen yhteensovittaminen tulevaisuudessa tapahtuu

miten varmistetaan se hyvä ajatus joka täällä hallituksen esityksen perusteluissa on että saadaan yhteensovitettua eri intressiryhmien näkemykset kaavatyön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

arvoisa puhemies

mutta ei pidä myöskään sekoittaa sitten sellaisia asioita jotka liittyvät esimerkiksi ihmisten oikeusturvaan yhdenvertaisuuteen siihen että kansalaisoikeudet toteutuvat byrokratian purkuun

tämä on hyvä tavoite mutta tässä herää kysymys siitä kun tämä vastuu näitten kuulemisten järjestämisestä on maakuntaliitoilla eivätkä ne ole riittävän määrämuotoisia miten varmistetaan sitten että tämä kuuleminen todella tapahtuu niin että myöskin nämä valtakunnalliset intressit otetaan huomioon ja että kaikkien näkemykset tulevat tasapuolisesti huomioon otetuiksi

nyt on selkeästi näytetty ja osoitettu se että läheskään kaikilla kunnilla ei ole joko resursseja osaamista tai että jostain muusta syystä johtuen ne päätökset joita kunnissa on tehty ovat menneet nurin oikeusasteissa

on myös pidettävä huoli siitä että nämä hyvät periaatteet siirtyvät myös tulevaisuudessa tähän kaavoitusprosessiin

sen vuoksi on hyvä että varsinkin siihen saakka kunnes tiedetään mikä valitustie sitten tulevaisuudessa tulee enää ole mikä se tulee olemaan vältyttäisiin nyt tällaisilta isoilta muutoksilta tässä kysymyksessä

tähän liittyy erittäin paljon epäselviä kysymyksiä

se että edustajat täällä sanovat että valitustie tulevaisuudessa tulee olemaan valtionhallinnon kautta on varmasti yksi mielipide tässä ja se oli tarastin esityksessä

tästä syystä olisikin ollut parempi miettiä sitä onko tämä oikea aika laittaa tämä asia liikkeelle vai pitäisikö tietää hieman enemmän siitä miten nämä hallinnolliset kysymykset sitten tullaan järjestämään tältä

mutta sitten on vahvoja mielipiteitä sen osalta että se tulee olemaan maakuntahallinnossa ja sitä sopii sitten hyvin kysyä onko se liian lähellä näitä pukki kaalimaan vartijana tyylisesti

jos temmelsi taitaa olla poissa mutta on osin

aivan ensiksi haluan kiittää ministeriä siitä että euroopan metsäinstituutin efin peruspääoma palautettiin miljoonan euron tasoon

euroopan metsäinstituutti on se taho joka voi näitä varmistaa suomelle esimerkiksi siitä miten hiilen sitominen lasketaan miten metsänielut lasketaan miten metsämaainventaariota tehdään

tämä on erittäin tärkeää meille ja varmasti me molemmat toivomme että tämä instituutti myös tulevaisuudessa pysyy suomessa vasta kun edustaja

täytyy onnitella tämän hallituksen asuntoasioista vastaavia ministereitä joita on peräkkäin ollut hyviä sosiaalidemokraatteja

nimittäin vuosikausiin ei ole yhtä paljon tehty asuntoasioitten eteen kuin tämä hallitus on tehnyt

muistaakseni kun tämä hallitus aloitti meillä oli muutama sata asuntoa asuntorahaston kautta jotka saatiin käyntiin

haluan kuitenkin tässä kysyä ministeriltä sitä kun nämä tarpeet painottuvat tänne pääkaupunkiseudulle onneksi siellä on korjausrakentamiseen erityisryhmiin vanhusten opiskelija asuntorakentamiseen myöskin varoja miten varmistetaan se kun osittain kuitenkin tässä on kysymys myös suhdanneluonteisista investoinneista että tämä suhdanneluonteinen elvytys näkyy myös siellä missä työttömyys on kaikkein pahinta

tähän on kuitenkin esitetty varaumia esimerkiksi lapin ely on omassa lausunnossaan tästä sanonut että te ette riittävästi vuorovaikutukseen että ei ole riittävästi vuorovaikutukseen velvoittavia menettelyjä eli näitä tarvitaan lisää tähän lainsäädäntöön

arvoisa puhemies

olemme kaikki yhtä mieltä siitä että oli erinomaisen tärkeätä että itä ja pohjois suomeen euroopan unionin aluepoliittista rahaa saatiin

olen ymmärtänyt että myöskin on suhteellisen hyvä täällä näin ne ovat hyvin harvoin hyvällä tavalla neuvoteltu se miten tätä rahaa käytetään eli tämä ansaintaperiaate on siinä mukana

tietyt tekniset ratkaisut tehdään neljässä elyssä sillä alueella

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä tähän hallituksen selontekoon on otettu kantaa muun muassa siihen että tässä ei riittävästi arvioida sitä miten eun elintarvikelainsäädäntö vaikuttaa suomen lainsäädäntöön minkälaisia ongelmia mahdollisesti eun yhteisessä lainsäädännössä on tai minkälaisia puutteita tai aukkoja siinä on

olisi erittäin tarpeellista että meillä olisi tieto siitä miten voisimme parantaa yhteistä eurooppalaista elintarviketurvallisuuslainsäädäntöä koska se loisi nimenomaan sitä aktiivisuutta mitä meillä pitäisi olla suhteessa euroopan unionin päätöksentekoon

euroopan unionissa on tietysti vuosien mittaan tapahtunut paljon muutoksia eikä vähiten se että sinne on tullut paljon uusia jäseniä joitten kansantalous on huomattavasti pienempi kuin omamme

siellä bruttokansantuote on ihan erilainen ja tämä luonnollisesti vaikuttaa siihen miten alue ja rakennepolitiikka jakaantuu rahojen osalta euroopan unionissa

oli toki hyvä kuulla täällä muun muassa myöskin perussuomalaisten puheenvuorosta että tässä ei nyt pelkkä vapaakauppa alue tunnu olevan hyvä vaan sielläkin edellytettiin sitä että euroopan yhteisöllä on yhteistä lainsäädäntöä jolla valvotaan sitä että elintarvikkeet jotka ovat yhteisillä markkinoilla ovat terveellisiä ja turvallisia

pidän hyvänä ja tärkeänä sitä että me olemme saaneet läpi edelleenkin sen ajatuksen että pitkät etäisyydet ja harva asutus ovat kriteeri ja tällä pohjalla sitten pohjois ja itä suomeen näitä erillisiä tukia myöskin sitten näissä neuvotteluissa saimme

meidän on myöskin nähtävä sitten tämä yhteinen eurooppa ja mietittävä miten tällä sisämarkkina alueella saamme aikaan sellaista kehitystä että yrityksemme pystyvät täällä suomessa toimimaan paremmin viemään tuotteita ja olemaan kilpailukykyisiä täällä eurooppalaisilla markkinoilla

on hyvä huomata että tästä nimenomaan on kysymys silloin kun me puhumme yhteisestä eurooppalaisesta lainsäädännöstä siitä että vapaakaupalle asetetaan tietyt pelisäännöt siitä niin että kansalaiset voivat luottaa niihin tuotteisiin jotka liikkuvat yhteisillä markkinoilla

euroopan tasolla on tehty paljon lainsäädäntöä elintarviketurvallisuudesta joka linkkaa hyvin pitkälle kansanterveyteen ja myöskin siihen millä tavalla voi markkinoida elintarvikkeita

aikaisemmin elintarvikkeita voitiin markkinoida terveellisinä jos ne esimerkiksi sisälsivät vähän rasvaa mutta paljon sokeria tai jos niihin oli lisätty d vitamiinia mutta ne olivat rasvaisia ja sokerisia

tällä hetkellä tilanne on se että kun yhteistä lainsäädäntöä on tehty nämä terveysväittämät pitää pystyä todistamaan ja vain sellaisia tuotteita voi olla kaupan joita sanotaan terveellisiksi jotka on todistettu

tämä on hyvä esimerkki siitä miten me tällä yhteisellä sisämarkkinalla tarvitsemme yhteistä lainsäädäntöä

on myöskin tärkeää se miten me täällä kansallisesti mietimme näitä elintarvikekysymyksiä

täällä on tullut esille ruokahävikki ja onhan se tietysti aikalaista tuhlausta jos me voimme tosiaankin hyviä elintarvikkeita heittää suoraan bioroskiin